päinvastoin jos julkinen valta säästää kotitaloudet purkavat velkaantumistaan ja yritykset lykkäävät investointejaan sekä työhön että kulutukseen sidotut verotulot putoavat ja kierre jatkuu

kasvun tarpeesta on helppo olla yhtä mieltä

mikäli kriisi pahenee ei nyky eun vaihtoehdoksi ole tarjolla itsenäisten valtioiden rajatonta vapaakauppa aluetta

arvoisa puhemies

yhteistyötä tarvitaan

koko hallitus ansaitsee luottamuksen tämän keskustelun jälkeen järjestettävässä äänestyksessä

raskas tosiasia on kuitenkin että kysyntäongelmien rinnalla suomen talouden taakkana on vakavia rakenteellisia ongelmia

arvoisa puhemies

on erinomaista että hallituksella on kunnianhimoiset asuntopoliittiset tavoitteet

näissä investointipuolen hankkeissa on kuitenkin ilmeisen selvää että uuden rahoituksen kohdentamisessa täytyy katse seuraavaksi kääntää myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle

arvoisa puhemies

ikääntyvän väestön toimintakunnosta on pidettävä huolta

suomen erityinen vahvuus on yhteiskuntamme sosiaalinen eheys

tasa arvon ja yhdenvertaisuuden tukeminen luo yhteiskunnan joka on turvasatama paitsi täällä asuville ihmisille myös pitkäjänteiselle yritystoiminnalle

perustaja pietari jääskeläinen poissa edustaja jaskari poissa edustaja tolppanen

edustaja kopra

edustaja